paha virhe

kun drakma muuttui euroksi kreikkalaisten kyky saada halpakorkoista lainaa pääomamarkkinoilta moninkertaistui eivätkä he malttaneet olla ottamatta tilaisuudesta vaarin

innovaatioitakin suomella on yllin kyllin moneen muuhun maahan verrattuna

tässä suhteessa suomalaiset ovat hyviä keksijöitä mutta keksintöjen muokkaaminen käytännön liiketoiminnaksi vaatii sitä rahaa ja silloin vaaditaan myös vakuuksia

kun korot menivät alas lainataakka alkoi kasvaa ja kun siihen sisältyi myös piilottelu niin etteivät euroopan unionin erilaiset elimet mukamas pystyneet seuraamaan olemme tässä tilanteessa

ja vakuuksia ei näytä löytyvän koska useissa tapauksissa innovaation kehittäminen on syönyt niin paljon voimavaroja ettei enää uuteen lainanottoonkaan ole edellytyksiä

olisiko näin käynyt jos olisi otettu sellainen järjestelmä käyttöön joka tietyllä tavalla vastaa finanssiveroa

se johtaa pääomamarkkinoiden kannalta huonoon kehitykseen jos sitä suomalaisittain ajatellaan mutta ideana olisi se että lainaa otettaessa olisi joutunut maksamaan erillisen korvauksen esimerkiksi euroopan keskuspankille jota rahastoa olisi sitten käytetty siinä tilanteessa kun olisi tarvittu

nyt istuva hallitus joka aloitti kuuden puolueen hallituksena on ehkä neljän puolueen hallitus muutaman viikon päästä tunnistaa kyllä varmasti edellä mainitut ongelmat

poliitikko joka tarvitsee uudelleenvalinnan harvoin mielellään ryhtyy sellaiseen tehtävään jossa olettaa että kansalaisilla on vastakkainen mielipide suhteessa hänen toimenpiteisiinsä

kyllä myös ruotsi on parantanut siten että pääoma on pysynyt ruotsalaisten yritysten toimesta kohtuullisessa määrin ruotsalaisen yritystoiminnan käytettävissä

arvoisa herra puhemies

jos joku maa saa asiansa siihen malliin että heidät vapautetaan hyvä kysymys on onko vapautus pysyvä vai toistaiseksi voimassa oleva tilanne

kun artikkelin luki niin vähitellen alkoi nousta varmaan lukijoille kylmät väreet mikäli olivat ostaneet kyseisistä laitteista jonkun

omakohtainen kokemus kuitenkin oli että hyvin huollettuna laitteet jotenkin toimivat mutta varmaan moni alkoi huolestua siitä että julkisuudessa on myös käynyt ilmi että näitä laitteita oli testattu valtion asianomaisessa testauslaitteessa ja tulokset olivat salaisia

sillä saataisiin nämä kaikki hankkeet joiden nopein vaikutus olisi työllisyyden parantaminen vientitulojen syntyminen ja sitä kautta tietysti myös kauppataseen parantuminen

suomi joutui avoimeen kilpailuun aika kovalla valuuttakurssilla

tässä vaiheessa olisi ollut ymmärrettävää että heiltä jotka laitteita valmistivat olisi vaadittu jonkin näköinen soveltuvuustodistus että laite vastaa niitä spesifikaatioita jotka myynnin yhteydessä oli annettu julkisuuteen

mielestäni tässä väistyvän takaajan kysymyksessä suomen tulisi ehdottomasti vaatia sitä että se on vain tilapäinen maksun siirtäminen mutta ei pysyvä saavutettu etu että niistä vastuista pääsisi senhetkisellä tilanteella eroon

suomenkin kohdalla toisen maailmansodan jälkeen puhumattakaan saksasta talous oli täysin kuralla mutta niin saksa kuin suomi nousi nopeasti jos haetaan lähempää näitä menestystarinoita

jos kiuas ostetaan siellä on kilowattitunnit ja kuinka paljon vaaditaan sähköä jotta laite toimisi kuinka ison saunan se lämmittää ja niin edelleen

se ei alkaisi ykkösellä

kaikkien näiden jälkeen toivon että itse asiassa saataisiin maahan toimintakykyinen hallitus mutta se varmaan tulee ennen pitkää väkisin koska yhdellä äänellä tässä salissa ei pidemmän päälle voida operatiivisia päätöksiä tehdä

kun tämä asia on ollut vuosikausia valmisteilla olisi mielestäni hyvin voitu arvioida siinä vaiheessa kun lakia ja asetusta ja koko asiaa valmisteltiin että laitteita jotka täyttävät laissa ja asetuksessa olevat vaateet on myös saatavilla

kaiken kaikkiaan tähän euroopan unionin taloustilanteeseen sisältyy vaara tällaisesta moraalikadosta ja valtioiden välisestä taktikoinnista

ranska ja saksahan rikkomalla maastrichtin sopimusta tavallaan aukaisivat pellit kaikille muillekin maille menetellä oman etunsa mukaan välittämättä siitä mitä sopimuksia oli tehty ja kun rangaistusmekanismia ei ollut niin tilanne karkasi käsistä

jos rakennuksissa esimerkiksi edellytetään lämmöneristyskykyä silloin kyllä viranomainen huolehtii siitä että markkinoilla on saatavissa sellaisia lämmöneristeitä jotka antavat riittävän lämmöneristyskyvyn

toinen ehkä kotimaan kannalta huolestuttava asia on se että euroopan unionin vapailla markkinoilla kilpailukyky ratkaisee

mitä olemme tehneet viiden viimeisen vuoden aikana jotta suomen kilpailukyky suhteessa muihin samoilla markkinoilla toimiviin olisi parantunut

mielestäni nykyiselle ministerille ei ainakaan kaikkea vastuuta voi antaa ellei hän itse sitä nimenomaan halua koska asiassa on niin pitkä historia jo takana että se on edellisen ministerin ja edellisen hallituksen aikana tuotu valmisteluun

valmistelustakin on varmaan kulunut sen verran aikaa että tämä asia olisi syytä selvittää kuinka suomessa ylipäätänsä tällainen asia voi saada näin nolon lopputuloksen

no velan kattaminen leikkaamalla tai veronkorotuksilla on vaarallista verrattuna siihen että saisimme kasvua vauhditettua

siltä kannalta tietysti että saadaan työmarkkinoille rauha se on hyvä asia mutta kyllä se ylikorkea kustannuksiltaan on ja saattaa johtaa siihen että myös työttömyys heikkenee aikaa myöden kun sopimukset tulevat voimaan

täällä on vaadittu sitä muun muassa edellisessä puheenvuorossa että pääurakoitsijan vastuu ulottuisi alaurakoitsijan laiminlyönteihin näissä asioissa

epäilen että tämän jälkeen aika suuri osa pääurakoitsijoista on ulkomaalaisia lähinnä baltian maista joiden valvonta on vielä enemmän retuperällä kuin kotimaisten rakennus tai muiden alojen palvelualojen harmaan talouden valvonta

arvoisa herra puhemies

sillä on työntekijän kannalta suuri merkitys maksetaanko hänen työeläkemaksunsa vai ei ja samat periaatteet sopivat muihinkin sosiaaliturvamaksuihin

olisi mielestäni paljon järkevämpää rakentaa valvontajärjestelmä siten että työntekijällä on aito oikeus nähdä onko hänen eläketurvansa maksettu työeläkevakuutusmaksuna

yleisesti puhutaan hallitusta rakennemuutoksesta tai rakennemuutoksesta

tämä on perinteistä ja edellinen kreikan hallitus jo aikanaan syyllistyi siihen että se aktiivisesti väärenteli kansantalouden tilannetta minkä johdosta kreikan tilanteeseen ei pystytty puuttumaan riittävän ajoissa

on aika vaikeata ajatella että yritys jolla ei ole toisen yrityksen osalta mahdollisuutta tutustua kirjanpitoon saatikka tehdä päätöksiä missä järjestyksessä erilaisia maksuja suoritetaan olisi vastuussa toisten yritysten mahdollisesti täysin tahallisista laiminlyönneistä

kun neuvostoliitto lakkasi olemasta suomesta lakkasi myös vähitellen ompeleva teollisuus ja nyt on metsäteollisuudessa jo merkittäviä supistuksia

kun valtio degeneroituu siten että koko sen arvopohja rapistuu on syytä pohtia mitä pitäisi todella tehdä

työmarkkinat ovat itse asiassa kartelli jossa työnantaja ja työntekijä ovat ryhmittyneet siten että tekevät keskinäisiä kartellinomaisia sopimuksia

komissaari rehn heitti kerran toiveen että myös suomesta saataisiin apuvoimia kreikan verotusjärjestelmän sanoisinko kuntoon saattamiseksi

vaikkei nokia viime vuosina maksanut kovin paljon valtiolle veroja eikä muillekaan niin palkansaajat kyllä maksoivat ja yhteiskuntaan tuli merkittävä palkkasumma joka sitten kiersi ei pelkästään niillä paikkakunnilla missä nokia oli vaan ympäri suomenmaata

vastuu kuitenkin siitä residuaalista jota yleisessä kielenkäytössä kutsutaan tällä markkina alueella työttömiksi jää viime kädessä kokonaan valtion vastattavaksi

jos tämän euroopan unionin sijasta kansainvälinen valuuttarahasto olisi ollut tässä tilanteessa vastuussa luulen että myös tähän hankkeeseen olisi syvennytty

vähitellen työpaikat ovat supistuneet ja vaarana on että jos vielä suuri osa katoaa nokian aikanaan niin merkittävästä maailmanlaajuisesta markkina asemasta on enää muistot jäljellä

toisin sanoen heidän työpanoksensa ei normaalitilanteessakaan kata tuottavuudeltaan niitä kustannuksia joita työnantajille syntyy työn teettämisen myötä

yhdysvalloista osmo soininvaara on ottanut mallia siitä että perustettaisiin sellainen järjestelmä jossa työntekijän todellinen markkinahyöty kompensoitaisiin lisäksi sellaisella sosiaaliturvan kaltaisella lisäpalkalla että myös nämä joiden työpanos ei riitä työehtosopimusten mukaiseen tasoon pääsisivät aidosti pysyvästi työmarkkinoille

suomi on menettänyt kilpailukykyä perinteisillä aloillaan ja mitään merkittävää uutta toimialaa ei ole näköpiirissä yksittäisiä yrityksiä toki joiden tuotto voitto suhteessa liikevaihtoon varsinkin pelialalla tai tämän tapaisissa on aivan ennennäkemätön mutta niiden osuus kansantuotteesta ja työpaikoista on perin pieni

käytännössä se tarkoittaisi sitä että kassavirtana kreikka pääsisi siihen kasvu uraan jossa valtaosa euroopan unionin jäsenmaista tällä hetkellä on

mielestäni ilman tätä haltuunottoa koko verojärjestelmästä ei tätä asiaa vähään aikaan saada korjattua niin syvässä ovat nämä kreikassa olevat arvot että valtiota on viisasta ja fiksua hämätä erilaisilla toimenpiteillä siltä osin kuin se koskee ennen kaikkea verotusta

tämä järjestelmä toisi työntekijöille mahdollisuuden päästä aidosti työmarkkinoille päästä sosiaaliseen ympäristöön ja myös kehittää ammattinsa puitteissa aidossa työympäristössä kilpailukykyään työmarkkinoilla

arvoisa herra puhemies

yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti pidän nyky yhteiskunnan suurimpana ongelmana sitä että tässä järjestelmässä kovin helposti ensi vaiheessa tuntuu mukavalta nauttia niistä ansiosidonnaisen päivistä mutta se on katala ilmiö joka saattaa muodostua elämän mittaiseksi taakaksi

jos meistä joku menee pankkiin pyytämään lainaa ja meiltä edellytetään vakuuden myöntämistä niin pankinjohtaja tai virkailija luetuttaa meillä vakuuksien ehdot

investoidaan tulevaisuuteen hankitaan laitteita koulutusta järjestelmiä joilla voidaan sitten myöhemmin tuottaa palveluita tai tavaroita siinä on järkeä mutta sitten kun tämä velka joka otetaan käytetään pelkästään kulutukseen niin ollaan jo vähän kaltevammalla tiellä

me emme tiedä mitä loppujen lopuksi siinä sopimuksessa on me voimme ehkä päätellä mutta vakuuden jälleenmyynnin kannalta vakuuden markkina arvo oikeastaan mitataan sillä mitä siitä maksetaan jonkun kolmannen toimesta toistaiseksi ilmeisesti kukaan ei ole kysynyt suomen valtiolta ostaakseen näitä vakuuksia joilla oletetaan jonain päivänä olevan merkittävä arvo

suomalaisen elinkeinoelämän joka kohtaa kansainvälisen kilpailun pitää pystyä kantamaan myös se hallinnollinen taakka joka julkiselta sektorilta syntyy

työn teettäjän kannalta työmarkkinat ovat tavattoman jäykkiä ja ehkä yksittäisenä asiana johonka voisi puuttua olisi edes yhdenmukaistaa koeaika joka julkisella sektorilla on tällä hetkellä käsitykseni mukaan kaksi kuukautta pidempi kuusi kuukautta kun se yksityisellä sektorilla on neljä kuukautta

kysymys on ollut koko ajan muutoksen johtamisesta ja tätä paras hanketta on nyt laskelmieni mukaan tehty viisi täyttä vuotta ja kuudes on alkamassa

kukaan tai mikään muu euroopan unionin jäsenvaltiohan ei vaatinut samoja ja sitä kautta päätellen voisi vain esittää kysymyksiä mikä näiden todellinen arvo oikein on

monet nykyaikaiset uudet ammatit vaativat niin paljon työnantajan panosta alkuvaiheessa että neljän kuukauden koeaika on kohtuuttoman suppea

mutta kun julkisuudessa viime viikolla on paljon puhuttu erilaisista hallintomenettelyistä mikä on hyvä hallintotapa niin on oikeastaan aika käsittämätöntä että tässä eduskunnassa voidaan käsitellä vakuussopimusta siten ettei siitä kerrota kansanedustajille eikä se edes ole suomen kielellä ja rohkenen epäillä että tästä salista ei löydy montaa henkilöä joka ymmärtää niin hyvin englantia ja asiayhteyden että voisi varmasti sanoa mitä sopimuksessa on jos saa sen vain luettavakseen

jo pelkästään tämä kuudeksi kuukaudeksi nostettu koeaika ehkä helpottaisi tätä suhteellisen korkeata kynnystä varsinkin nuorten ensimmäistä työpaikkaa hamuavien kohdalla

kun kuitenkin kysymyksessä on koko suomen kilpailukyvyn tehostaminen ja sen kilpailukyvyn ylläpitäminen siten että elintasoa voitaisiin ylläpitää asia on tavattoman tärkeä

en tiedä kuka on laskenut mutta näyttää siltä että ne jotka asiaan kokopäiväisesti ovat paneutuneet eli kunnallishallinnon professorit niin nykyiset kuin entisetkin ovat kovin pessimistisiä

en voi myöskään ymmärtää sitä että kuntien välisiä tietoja niiden tuottavuudesta paremminkin salaillaan kun itse asiassa ne olisivat aivan keskeisiä lähtötietoja eri kunnan äideille ja isille kuinka heidän oma kuntansa tuottavuuden ja usein myös asiakastyytyväisyyden osalta selviytyy

kansanedustajat joutuvat erittäin kiusalliseen tilanteeseen varsinkin jos myöhemmin käy ilmi että sopimuksessa on ollut jotain sellaista mikä on ollut omiaan heikentämään suomen asemaa kun toinen sopijapuoli kreikkalaiset pankit on nimenomaan vaatinut tätä salassapitoa

suomi on maana jo parinkymmenen vuoden ajan systemaattisesti kiinnittänyt valtion voimavaroja tiedon tekisi viime aikoina mieli todeta

kun vahvoihin peruskuntiin vedotaan yksikään ei ole pystynyt sanomaan mikä olisi esimerkkinä hyvä vahvasta peruskunnasta

suomeen on kehittymässä korkean osaamisen keskuksia joissa yksityinen ja julkinen raha pyrkivät luomaan jotain sellaista tietoa jonka varassa ensi vaiheessa yritys myöhemmin myös valtio voisi menestyä

kaiken kaikkiaan voisi sanoa että niin sanotun huolellisen miehen periaatteen mukaan nimeä ei pitäisi panna sopimukseen jonka sisältöä ei tiedetä ja jos ei sitä tiedetä niin vähin ehto on että ainakin pitäisi kertoa miten sopimus puretaan

herra puhemies

suomessa on hyvä perimä yksityisen sektorin ja tekesin sitran suomen akatemian korkeakoululaitoksen ja useiden yliopistojen kesken siihen varmaan tähtää myös uusi aalto yliopisto joissa yhteistyössä luotaisiin sellaisia tietoja ja taitoja joilla kansainvälisessä kilpailussa voitaisiin suomea viedä eteenpäin ja saada kansallinen varallisuus ja elintaso entisestäänkin kasvamaan

johtuuko se siitä että on niin hankalalla alueella vai onko sitten kyse siitä että kunta kerta kaikkiaan on niin vaikeasti johdettava että resurssit eivät kohdistu oikein ja huonoa hallintoa on vaikea edes nähdä ja korjaustoimenpiteet viipyvät

jotkut kunnat kun olen näitä seurannut vuosikymmenten ajan jatkuvasti esiintyvät poikkeuksellisen hyvinä ja mainittakoon tässä raisio sellaisena

minun mielestäni on arveluttavaa menettelyä että näennäisesti annetaan kansanedustajille mahdollisuus tutustua kassakaapissa olevaan paperiin mutta sitä ei edes käännetä suomeksi

luin kuitenkin muissa maissa olevan vastaavan lainsäädännön ja jo silloin minulle jäi sellainen käsitys että tätä nykyistä tietotekniikkaa pelättiin sellaisessa yhteydessä jota silloinen ddr oli omalla tavallaan hyödyntänyt

julkisuudessa varsinkin esiintyy sellainen yleinen käsitys että mittakaavaetu olisi merkittävä

kaiken kaikkiaan voisi sanoa että suomi on todella haasteiden edessä eikä näköpiirissä ole sellaista ulkopuolistakaan tahoa joka meidät tästä auttaisi

nykyinen lainsäädäntö joka on itse asiassa kooste erilaisia parsittuja yksittäisiä pykäliä on nyky yhteiskuntaan soveltumaton ja haaskaa sen johdosta tavattomasti sitä hyötyä mitä tietojenkäsittelyn modernista hyödyntämisestä viranomaisille ja yksityiselle sektorille olisi

rakennemuutokset syvällisetkin pitäisi aikaansaada joista työn määrän lisääminen eläkeuudistuksineen olisi ehkä kaikista helpoin koska se ei sinänsä maksa mitään

jos tämä sana tieto muutettaisiin tässä laissa sanaksi tavara jossa lainsäädäntö on jo huomattavasti pidemmän elinkaaren käynyt tai peräti maanomaisuudeksi tämän tapaisia epäilyjä täällä tuskin esitettäisiin

monetkohan siellä minultakin on tallessa siihen maahan on mahdoton mennä jos ei anna sekä etusormesta että peukalosta

kyllä sillä että saat varusmieskoulutuksen selviydyt siellä hyvin tai huonosti mutta kuitenkin selviydyt ja että kantahenkilökunta kouluttaa ja opettaa on myös työmarkkinoilla nyky yhteiskunnassa erittäin suuri merkitys

toimittajat eivät ole kiinnostuneita kuntatehokkuudesta jolloin myös kuntalaisten käsitys siitä miten kuntaa hoidetaan jää kovin pinnalliseksi usein vain omakohtaisen palvelun kokemisen tasolle

arvioni mukaan suomessa on useita tuhansia sellaisia pieniäkin ja varsin pieniä tietotekniikan yrityksiä joiden osaaminen kiinnostaa kilpailijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

tämän lainsäädännön kokonaisuudistaminen tietojen järkevä hyödyntäminen yhteiskunnan palvelujen tuottamisessa valvonnassa ja muissa täytyisi uudestaan käynnistää ja pohtia

ajatelkaapa niitä nuoria jotka sinänsä eivät ehkä sovi armeijan kuvioihin tällä hetkellä jotka jäävät ulkopuolelle tai keskeyttävät varusmiespalvelun

sisäasiainministeriö ehkä valtiovarainministeriö ja joku muukin on lyönyt laimin tämän viestittämisen

se että tieto on näkymätöntä tässä muodossa kuin laki sitä käsittelee verrattuna tavaraan puhumattakaan maaomaisuudesta tekee tästä asiasta tietysti toisen tyyppisen

tässä on ajauduttu ihan niin kuin ed

jos heillä on vielä puutteellinen koulutus heistä saattaa tulla pysyvästi syrjäytyneitä yhteiskunnassa kun eivät pääse työhön

armeija optimoi omalta kannaltaan mutta optimoiko myös kokonaisuuden ja valtion kannalta sitä olen alkanut epäillä koska tätä armeijan kokonaismäärää on alettu todennäköisesti supistaa

mutta kansallisesti jos me olemme päättäneet maana panostaa huipputiedon hankkimiseen ja käytämme siihen poikkeuksellisen suuren osan omasta kansantuotteestamme on myös järkevää että suomessa tämäntapainen lainsäädäntö tukee meidän strategiaamme on oikeudenmukainen kaikille osapuolille

kokonaisuuden kannalta arvoisa ministeri olisiko sittenkin syytä palata siihen että lähes kaikki ikäluokasta suorittaisivat varusmiespalvelun

jos nyt ajatellaan täällä tehtyä ja kuultua lainsäädäntöä minun mielestäni se on kaikille niille jotka toimivat vilpittömässä mielessä ihan kelvollinen

niitä jotka ovat syyllistymässä vilppiin se varmasti estää tai ainakin toivon mukaan panee harkitsemaan mihin ovat ryhtymässä

toivon mukaan virkavalta sitten korjaa sen mitä tässä asiassa myöhemmin mahdollisesti itse asiassa kussakin tapauksessa on syytä tehdä

pahinta tämän hankkeen käynnistämisessä oli kuitenkin se että jos kaksi kuntaa liittyy toisiinsa niin viiden vuoden suojalauseke koko henkilöstölle molemmille kunnille on taattu

on olennaista että suomen valtio huolehtii niistä toimintaedellytyksistä missä tieto on keskeinen kilpailutekijä maiden välisessä kilpailussa

kun samaan aikaan julkinen sektori myös valmistelee aluehallinnon uudistusta on pakko pohtia myös sitä vaihtoehtoa voisiko sittenkin suomessa olla yhteinen paikallishallinto joka kattaisi sekä kunnallisen että valtiollisen

on vaikea tietää mihin menee jos ei tiedä mistä lähtee

kun budjetti on ajateltu aikanaan velkaantumisen osalta kuitata kasvulla on syytä pohtia koska ilmeisesti mitään varasuunnitelmaakaan ei ole näköpiirissä